muutaman raketin otin ja laitoin tulille sen niin kuinka ihmeessä sen piti lentää ylöspäin mutta jostain syystä se poksahtikin siinä paikallaan

siinä mielessä tämä nykyinen järjestelmä on tietyllä tavalla minusta parempi koska jo tuossa vastauspuheenvuorossa käytin sanontaa tässä karkaa ääni tuonne johonkin muualle

kysehän on välivaiheesta

siinä on jatkunut se työ siitä asti ja siellä on aika ikäviä näkymiä

nimittäin ydinvoimahan ei ole pysyvä pitkäaikainen ratkaisu mutta välivaihekin on elettävä ja sen takia minä näen että meidän on tehtävä päätökset tässä näistä hallituksen esityksistä kaksi ydinvoimalaa mutta ihmettelen miksi hallitus ei tuonut samaan aikaan näitä uusiutuvia ja ydinvoimalapakettia koska kyse on siitä mihin riittävät meidän uusiutuvat energiavarat

kyllä tässä aiheellinen on tämä pykälä mikä todetaan jotta kyllä näiden valmistajien ja maahantuojien pitää taata se jotta ne ovat turvallisia

joku nuori metsä mikä on nyt siinä vaiheessa että olisi ensiharvennusalue sen kun myrsky tuhosi niin siellä on vain pirstaletta tähellä

päivässä ja koko

vaikka nimellä heläy ihmiset ovat eri

meillä suurin osa ihmisistä on hyvin maakuntauskollisia ja sidonnaisia ja haluaa sen alueen parasta niin silloin uskon valtaosan äänestävän sellaisia henkilöitä ketkä toimivat siten jotta pohjois karjalassa olisi työpaikkoja ja siellä olisi elämisen mahdollisuudet koko maakunnassa

kun siellä kerta kunnalla maksatetaan toinen puoli siitä niin tässä otettaisiin sama logiikka käyttöön jolloin kunta vähän paremmin ottaisi myös sen taloudellisen näkökohdan huomioon kun nyt tässä voi luistaa

keskustelu on päättynyt

kun tarvitaan sähköä lisää pitää muuttaa liikennepolttoaineita enemmän uusiutuvien suuntaan lämmitystä uusiutuvien suuntaan jotta päästään öljy ja kivihiiliriippuvuudesta niin silloin olisi tullut kokonaisnäkemys siitä mihin riittävät puuvarat tai kaasu tai ihan mitkä hyvänsä maakaasu taikka biokaasuvarat ja mistä otetaan se energiapaketti

sen jälkeen en ole ostanut yhtään pommia jotta ne lopullisesti saavat olla tuolla kauppojen hyllyillä

kallis tuossa totesi hyvin monia asioita tässä lapsipoliittisia asioita läpi ja katsoa millä tavalla me saisimme syntyvyyden nousemaan

hänellä oli juuri tämmöiset tuntemukset kuin ed

joku tieteilijä väitti tuolla eduskunnan auditoriossa muutama vuosi sitten jotta näillä etuisuuksilla ei ole hirveän paljon vaikutusta mutta on jonkun verran

tässä uudessa järjestelmässä jota tässä esitetään voi se ääni sitten luiskahtaa johonkin muualle juuri semmoiselle henkilölle joka ei varmasti pätkääkään välitä mitä pohjois karjalassa tapahtuu

arvoisa puhemies

sen takia näen että nyt sinä aikana kun tämä välivaihe eletään meidän on rakennettava nämä uusiutuvat siihen malliin että me pystymme tulemaan toimeen koska niin kuin täällä on todettu uraaniakaan ei ole pysyvästi

se menee puolueelle kyllä siellä mutta ei välttämättä semmoiselle henkilölle tai asioiden ajajalle joka puolustaisi pohjois karjalan maakuntaa

hallituksen esityksessä vielä tiedotusten sisällä mietin

olemmehan me nyt aika merkillisiä kun me emme tee semmoista politiikkaa jos kerta rahalla voidaan vaikuttaa pienillä etuisuuksilla siihen jotta syntyvyys nousee niin se meidän pitää tehdä vaan me sanomme että tuodaan muualta työvoimaa tänne

taimien antaminen minusta on tosi hyvä kädenojennus siinä mielessä että jos tämmöinen iso tuho sattuu niin totta kai siihen pitää jotenkin yhteisesti myös pyrkiä vastaamaan

eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä jollakin seitsemän

enstäinkin kun lähtee siitä tilanteesta jotta siellä merirosvot hyökkäävät jonkun laivan kimppuun olen vain miettinyt jotta jos ne aseellisesti uhkaavat ja ovat valmiita ampumaan niin eikö laivalla kuitenkin pidä olla samat oikeudet

siihen johtopäätökseen mitä ministeri jostakin kirjasta luki tutkimusta minä en usko ollenkaan miksi pohjois karjalassa on matalat äänestysprosentit koska minun oma analyysini joka on kuusen juurella mietitty on se jotta ihmiset lähtevät toisaalta siitä elämäntavasta

pulliaisen aloite on tosi hyvä ei kun kaivetaan esille se teksti tosin nyt on ed

ajattelin sillä tavalla että jos vain osa on tuhoutunut jonkun metsänomistajan metsästä niin onko siitä syytä lähteä sen isompaa tekemään

mutta minä näkisin että kyllä meidän pitää kantaa myös huolta siitä tämä ei ole rasismia vaan minä kannan huolta siitä jotta tämä biodiversiteetti säilyy myös ihmisten keskuudessa jotta tiedetään että ei ajeta semmoista politiikkaa jotta me hävitämme tämän alkuperäisväestön ja odotamme että jostakin kiinasta tai muualta tulee tänne porukkaa

pulliainen kyllä löytänyt sen tekstin tässä

arvoisa puhemies

siellä kalastetaan metsästetään ollaan hyvin luonnon armoilla eivät kaikki mutta aika paljon ihmisiä ja silloin enemmän uskotaan siihen omaan selviytymiseen

vai onko heti kädet pystyssä siellä jotta ei kun vallatkaa meidät viekää maihin niin voitte ottaa lunnaita sitten sieltä vaatia mielettömiä summia pidetään vankina pitkiä aikoja

ahonen pitäisi mennä katsomaan totuutta silmiin eikä puhua sitä samaa höpinää mitä täällä on kuultu päiväkausia siitä jotta pelkästään tällä pitemmällä työuralla hoidetaan nyt nämä valtionvelat ja tulevat jutut mihin ollaan menossa

se olisi harkinnanvarainen siinä mielessä että se tuhohan tulee jo siitä kun se hinta laskee kun suuri osa menee polttoon ja sen takia en ihan kokonaan näin olisi hyväksymässä vaan katsottaisiin semmoinen harkinnanvarainen huojennus

koulutustaso on matalampi jolloin kun tilastojakin katsoo ketkä ovat enemmän koulutettuja paremmassa asemassa ne äänestävät

vai onko tämä niin kuin leikkirosvousta

sitten toisaalta pitää kysyä ministeriltä ja kuka tässä tietää onko meille nyt varattu kun se aseen käyttöhän on kielletty ilmeisesti tai ainakin rajoitettu ensi vuoden budjettiin nämä lunnasrahat kun tämä miinalaiva pohjanmaa sitten kaapataan

siihen voi olla toisiakin selityksiä mutta mitä tunnen ihmisiä niin he kokevat olevansa oman onnensa seppiä siellä korven keskellä ja varmaan ovatkin

ei se voi olla sillä tavalla että nyt joku suhdanne niin kuin totesitte puheenne alussa että suhdanteen takia pitää tämmöinen temppu tehdä vaan tämä on siis pitkäjänteistä vuosikymmenien aikaista politiikkaa eikä jonkun matalasuhdanteen aikana tehdä sitä varten jotakin tämmöistä ratkaisua niin kuin ollaan tekemässä

tekevät käsillään enemmän ja hankkivat toimeentulonsa luonnosta ja sieltä ympäristöstä

arvoisa puhemies

lauri oinonen aikaisemmin jotta tämmöinen maakunta ajattelu alueajattelu jos aluetta olisi vähän voitu laajentaa antaisi paremman lopputuloksen

sitten yhteislista ajattelua en ymmärrä sitä taustaa vasten kun täällä kuitenkin vaaliliitto kielletään mikä minusta on hyvä asia koska sehän on tuli ja vesi voi olla juuri päinvastaiset ajatukset ja ollaan samassa vaaliliitossa ihan teknisesti vaan jotta voidaan kasata ääniä

nimittäin jos näillä virkamiehillä ja poliitikoilla oltaisiin suurvalta näillä asenteilla mitkä tällä hetkellä ovat olemassa niin minä veikkaan jotta me olisimme varmaan maailman poliiseja

sen takia minusta tässäkin tukipolitiikassa pitäisi ottaa käyttöön kyllä ihan oikea maalaisjärki tai meilläpäin mualaisjärki niin kuin sanotaan

oltaisiin joka maailman kolkassa neuvomassa miten teidän pitää elää mitä pitää tehdä ja hoitelemassa kaikki sillä tavalla niin kuin itse haluttaisiin

arvoisa puhemies

zyskowiczille voisi todeta ensinnäkin tästä veropolitiikasta

kun nyt ympäristötalkoita tehdään niin kyllä siellä nämä tarkastajat pyörivät monessa tapauksessa ihan turhaan ja tehdään turhaa paperisottoo

arvoisa puhemies

olen vahvasti sitä mieltä jotta me emme tarvitse enemmän sirpaleista puoluekenttää tähän koska minusta kuitenkin pääsuuntien pitää näkyä muutamissa puolueissa jotka ovat

tätä ennen pienituloiset eivät ole maksaneet valtionveroa mutta nyt kun tämä laitetaan välillisiin veroihin ympäristöveroihin saadaan sitten kaikki maksumiehiksi jolloin mennään yhä enemmän tasaveron suuntaan mikä on ilmeisesti teidän tahtonnekin

kosken aloitteeseen sisältyy iso tämmöinen periaatteellinen kysymys joka minusta pitäisi ulottaa kaikkialle niin kuin hän äsken käytti puheenvuoron jotta vähimmäisturvan taso pitäisi saada semmoiselle tasolle jotta ei enää tarvitsisi käydä sosiaalitoimistossa hakemassa lisää rahaa

ja sen takia kun viisimiljoonaisena väkimääränäkin on jo näin isoja tappeja joka maailman kolkassa meidän rahamme riittää joka paikkaan en tiedä miten pitkään vaan

nämä pienimmät tämmöiset pitäisi ehdottomasti ole

keskustelu on nyt päättynyt tähän voi myös neuvoston hyväksyttävän ja

pullistellaan kaikessa niin kuin isommatkin

jos on yhden kahden kolmen henkilön eduskuntaryhmiä niin onko niillä mitään merkitystä muuta kuin tietysti ne voivat olla varaventtiilinä jos kuvataan tälleen teknisenä ilmaisuna jotta voi purkaa paineita sitä kautta mutta muuta merkitystä niillä ei ole asioiden hoidon kannalta

joissakin tilanteissa kokonaan tätä ei voi poistaa koska on niin paljon elämäntilanteita vaikka iso sairastavuus tai joku sen tyyppinen iso ahdinko että se varmaan kokonaan ei ole mahdollista

enstäin sovitaan kahta viikkoa ennen jotta tehdään tämmöinen paketti puhumatta siitä jotta tämmöinen on aikomus tuodakaan sitten tempaistaan tämmöinen eläkeiän korotus ja kaksi viikkoa on aikaa siitä

mutta kun perusturvan taso saataisiin sillä tavalla kuitenkin huomattavasti yli näiden toimeentulonormien jolloin tämä ylimääräinen kierto useammalla luukulla jäisi pois se tarkoittaisi myös säästöjä henkilöstön osalta

sen takia tämä yhteislista ajattelu pitäisi minusta kyllä kun asiaa käsitellään tuolla valiokunnassa pyyhkäistä roskakoppaan koko ajatus

tuulomarahaa se on se totta se jo matka sinne vie yllättävän pitkään ja vie energiaa vie voimavaroja

se olisi sitä tuottavuusohjelman tavoittelemaa ajatusta siitä jotta tätä ylimääräistä byrokratiaa purettaisiin ja nekin ihmistyöpanokset jäisivät tuottavaan työhön johonkin sellaiseen mistä tulee lisäarvoa ei toisten paitojen pesua vaan semmoista lisäarvoa että voidaan myydä tuotteita ja palveluja ulos

meren kyntämistä voi kyllä harrastaa tuossa lähempänäkin ei tarvitse lähteä tuonne atlanttia pitkin seikkailemaan kun tiedetään kuitenkin että se ongelma ei tällä ratkea

sittenkään ehdokkaat eivät ole tasavertaisia vaikka olisi tuommoinen kattoajattelu koska kaikkiahan ei pysty kukaan valvomaan ja joillakin on enemmän rahaa käyttää tarjoiluun ja kaikkeen sellaiseen mitä ei voi laskea

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

puhemiehen huomautus on ihan aiheellinen koska nyt tässä tämä ongelma mikä tässä sisällä on eli kyse on siitä jotta ei voi olla oikein niin kuin ed

pertti virtanen vähän lavensi tätä keskustelua mutta kun se sallittiin niin tähän vaan totean jotta kun ajatellaan tätä tasapäistävää mallia niin jätepuolella on aika hassuja esimerkkejä muun muassa lieksasta

lauri oinonen tuolla edessä totesi se jotta tehdään joku määräaika ja jälestäpäin todetaan sitten sellainen tilanne jotta näillä henkilöillä olisikin ollut oikeus mutta nyt on luukku isketty kiinni

arvoisa puhemies

erkki virtanen tuossa lopetti hyvään asiaan puheenvuoronsa

arvoisa puhemies

ne voivat turvautua tämän sanonnan taakse koska sehän antaa sen mahdollisuuden että köyhät ovat aina keskuudessamme turha niitä on liian paljon auttaa kun kuitenkin ne ovat aina vaan keskuudessamme se köyhyys ei poistu kuitenkaan

itse olen täällä monesti puhunut siitä jotta meillä tästä asuntotuotannosta on tehty hyvin hyvin rankka bisnes

tämä kaveri on ottanut kuvat siitä varta vasten ja lähetti ne minulle kun kone tulee kippaamaan ja auto piippaa ja kippaa tyhjän jätekorin

siinä nämä rahoittajat vetävät välistä tai kaikki tahot vetävät välistä rajusti ja loppujen lopuksi sitten se vuokralainen maksaa kaikki viulut

ensinnäkin pitää pyrkiä vaikuttamaan siihen jotta nämä autot jos suomen kautta niitä viedään venäjälle nostettaisiin junanvaunuihin ja sitä kautta kuljetettavaksi

se on yksi elinkeinon muoto ja sen kitkeminen jollakin miinalaivan lähettämisellä sinne muutamaksi aikaa on naurettava juttu

sen takia minä kyllä odottaisin jotta se lause voitaisiin vähän himmentää raamatussakin tai ei ainakaan hirveästi täällä puhuttaisi että hallitus voisi ummistaa silmänsä siltä osin miten se nyt onkin

siinä mielessä meillä tarvittaisiin semmoista asuntotuotantoa jossa nämä välikädet olisivat mahdollisimman pienet ja mahdollisimman vähän niitä välikäsiä

toinen on sitten se rajan tulpan avaaminen elikkä että se raja asema toimisi sillä tavalla niin kuin pitää normaalisti yrityksen toimiakin

tiedän että puhemies ei sitä hyväksy mutta olen sitä mieltä jotta joutaa hylätä koko tämä paketti

minusta pitää kysyä mihin tämmöinen ajattelu perustuu jossa tietysti palvelua tarjotaan mutta ei tarvitse sitä palvelua

tämä on siinä mielessä varmaan kiertämistä siinä jotta ummistetaan silmät köyhyyttä kohtaan ja minusta meidän kuitenkin pitäisi tunnustaa hyvinvointivaltiossa se jotta kaikilla ihmisillä on tietty elämisen oikeus ja pitää olla myös oikeus siihen elämisen tasoonkin

kyllä se pankinjohtaja sanoo että kuule hei se voip olla parempi jotta kestät siellä puita kaatelemassa tai siivoamassa jotta ihan toivoton tapaus

minulla ei tähän sinällään ole muuta sanomista kuin että kannatan tätä koska tässä on esitetty se asia ja hyvät puheenvuorot käytetty mikä on ongelma

itsellenikin on sattunut kansanedustajahommien aikana useampi henkilö jolla on ollut tämä tulkintamahdottomuus ja tuolta sitten mistään rekistereistä ei ole löytynyt sitä tietoa että on sattunut olemaan siellä rintamalla vaikka he itse ovat omien kertomustensa mukaan olleet ja sitten ne läheiset ovat kuolleet jotka olisivat mahdollisesti voineet olla todistamassa

kuluvan viikon maanantaina meillä seutukunnalla oli palaveri jossa käytiin läpi tiedotteita joita tässä kunnallisvaalien jälkeen tuli

mutta sitten täältä äveriäämmältä puolelta kun menee ja sanoo jotta kun tässä ollaan vähän tällaista oikeistolaisempaa porukkaa sieltä voi jotakin lohjetakin koska se uskottavuuskynnys on paljon isompi niin ja taustatahot

mutta tähän liittyen sama ongelma on myös näissä arava asunnoissa mitkä ovat firmojen omistuksessa

arvoisa puhemies

akaan penttilälle jos hän haluaa käyttää tässä yhteydessä vasta kun rustia sinällään asia mihin tämä aloite on puuttunut on hyvä mutta minä pelkään tässä sitä että se juna on kyllä jo karannut pahasti käsistä eikä sitä saada enää hallintaan

siellähän on tapahtunut valtavan iso siirto tämmöisille pääomasijoittajille muun muassa upmssä muita yhtiöitä en niin tarkkaan tunne mutta meidän seudulla ainakin kaikki ne asunnot useita tuhansia asuntoja on myyty sitten osa tanskalaisille sijoittajille osa suomalaisille sijoittajille ja siinähän on välittömästi käynyt sillä tavalla jotta vuokrat ovat nousseet kun se sijoittaja on sitten vähän korjannut niitä ja sitten on alkanut hilata vuokria ylöspäin

ei siellä löydy duunarille paljon tukijoita ja avustajia vaan se homma enimmäkseen tahtoo perustua talkootyöhön ja yhteishenkeen

olen miettinyt onko tässä kyse siitä jotta ministeriön virkamiehet tappavat aikaa tässä ja siinä pikkuhiljaa nämä ihmiset poistuvat ja ongelma poistuu sieltä kautta

nimittäin kun pääomilla ei ole kotimaata niin kun te puhutte tässä koko ajan että venäläiset tulevat tänne ostamaan niin entäs jos se venäläinen on muuttanut saksaan sillä sattuu olemaan venäläinen nimi kyllä vielä

pitäisi olla sillä tavalla jotta on nämä rakennemuutosavustukset mahdollista saada ja samaten on harkinnanvaraiset avustukset käytössä koska sehän vie molemmat puolet